tämän verotyöryhmän työnhän on tarkoitus valmistua ensi vuoden syksyllä mutta ilmeisesti jonkinlaisia raportteja tulee jo ensi vuoden puolella ja hyvä niin koska tätä veropoliittista keskustelua on tarpeen käydä hyvissä ajoin myöskin ennen eduskuntavaaleja

totesin että se on rahoitustarkastus jonka kanssa pitää neuvotella siitä onko se tilanne sellainen että tätä pykälää voisi käyttää

ja muutenkin vielä kerran korostan sitä että on vastuutonta että tässä tilanteessa oppositio antaa ymmärtää että nyt on otettu käyttöön jokin pykälä jota voisi käyttää missä tilanteessa tahansa

jatketaan

itse esitin jo tämän vuoden tammikuussa sitä että nyt jos koskaan on tarvetta yhteiskuntasopimukselle ja on hienoa että työmarkkinajärjestöt sovun tänään löysivät

pidän erittäin hyvänä myös sitä että työmarkkinajärjestöt torjuivat hallituksen esityksen vuorotteluvapaajärjestelmän leikkauksista jotka hallituksen esittämällä tavalla olisivat nimenomaan heikentäneet kaikkein pienituloisimpien mahdollisuuksia tuon työssäjaksamisessa tärkeän vuorotteluvapaan hyödyntämiseen

siinä mielessä tässä on erittäin hyviä elementtejä

pääministeri katainen aikaisemmin antoi ymmärtää eräässä vastauksessaan että olisi mahdollista ottaa tähän sopimukseen myös niitä ryhmiä jotka eivät tämän sopimuksen piirissä ole

yrittäjäthän eivät neuvottelupöydässä olleet niin kuin eivät myöskään maatalousyrittäjät

puhemies

näin se juuri on että nämä ovat yksityisoikeudellisia sopimuksia mutta on selvää että tässäkin on huomattu se että runsas tiedottaminen tällaisessa asiassa kun meillä on tällainen pankkikriisihistoria kuin meillä on on äärimmäisen tärkeää

itse asiassa tänään olen itsekin ollut yhteydessä rahoitustarkastukseen ja käynyt tätä asiaa läpi myös tästä tiedottamisen näkökulmasta ja sieltä on lähtenyt tänään tiedote tästä aiheesta jossa käydään tämä seikkaperäisesti läpi ja myöskin poistetaan niitä vääriä luuloja ja tulkintoja joita ikävä kyllä oppositio täällä on runsaasti myös viljellyt

suoranaisesti ei mutta kuten tässä on moneen kertaan sanottu niin rahoitustarkastusta on tänään vaadittu antamaan tästä parempaa tietoa ja selkeyttämään tätä tilannetta

mutta se on selvää että se toinen vastuu on myöskin pankilla mutta ei tarvita tähän myöskään sitä väärän tiedon lisäämistä täällä keskustelussa

toivon että tässä keskustelussa nyt nämä yksityiskohdat ovat selkiytyneet ja näiden tiedotteiden myötä selkiytyvät entisestään mutta tässä todellakin lopputulemana on se että koskaan ei näistä asioista voi tiedottaa liikaa

arvoisa puhemies

toisin kuin ed

heinäluoma väittää niin kyllä näissä kolmikantaneuvotteluissa niissä työryhmissä joissa pohditaan kestävän talouskasvun ja työllisyyden eväitä on ilman muuta yhteisenä tavoitteena se että niitä löydetään ilman vastakkainasettelua etsitään niitä yhteisiä tavoitteita

ja siellä käsitellään paitsi kasvua ja työllisyyttä niin myöskin näitä työurakysymyksiä ja niitä tehtäviä ja päätöksiä joita ahtelan työryhmän pohjalta saatiin aikaan viedään määrätietoisesti myöskin hallituksessa eteenpäin

asiasta tullaan järjestämään tänä syksynä iltakoulu ja huolehditaan siitä että työelämässä tapahtuu sellaisia laadullisia muutoksia että työuria on mahdollista pidentää

mutta mitä tulee sitten itse eläkejärjestelmässä tarvittaviin muutoksiin siinäkin odotamme työryhmiltä esityksiä ennen vuodenvaihdetta jotta keskustelu voi alkaa siitä mitkä ovat ne vaihtoehdot eläkejärjestelmän muutoksessa mitkä ovat sellaiset muutokset jotka mahdollistavat sen että eläkkeitä ei leikata vaan pystytään myöskin tuleville sukupolville maksamaan kunnolliset laadukkaat eläkkeet ja niin että tämä koko järjestelmä pysyy pystyssä

puhemies

tätä nimenomaista pykälää jota esimerkiksi tavallisissa asuntolainoissa nyt uutena voidaan tarvittaessa soveltaa ja sitä päivää todellakaan kukaan ei halua nähdä että pankit olisivat sellaisessa tilanteessa ei ole sovellettu vielä missään koska suuryrityksillä on jo aikaisemmin ollut sopimuksessaan sellaisia pykäliä jotka mahdollistavat tämän koron nostamisen

ei siellä olla millään vastakkainasettelun asenteella ja teemalla hallituksen puolelta liikenteessä vaan nimenomaan yhteistyöasenteella koska katson että työurien pidentämisessä pitää saada päätöksiä ja siinä pitää saada nimenomaan tuloksia aikaan ja se onnistuu vain yhteistyöllä

tämä on pankkien ja myös rahoitustarkastuksen välinen asia eikä kuulu lainsäädäntöön että näitä hallituksessa sitten käsiteltäisiin

arvoisa puhemies

mutta totta kai myös valtiovarainministeriössä on tarkkaan seurattava sitä mitä rahoitusmarkkinoilla tapahtuu ja oltava tuntosarvet herkkänä

valvojien välinen yhteistyö on erittäin tiivistä se on jatkuvaa ja ollut tietenkin viimeisen parin vuoden aikana erittäin tiivistä johtuen tästä subprime kriisistä

todellakin tulee tapahtumaan niin että ne jotka näitä vakuutuksia ottavat tulevat tässä hyötymään nimenomaan taloudellisesti ja tämä koituu myös pieni ja keskituloisille jotka erityisesti ovat viime aikoina näitä ottaneet

tämä nykytilanne on ollut huono nimenomaan tästä kilpailun näkökulmasta

tämä nykytilanne on ollut huono mutta se ei ole kyllä sitten näköjään oppositiota kiinnostanut

arvoisa puhemies

vasta hankkeen asettamispäätöksessä rima asetettiin kunnolla korkealle haluttiin kokonaisvaltainen uudistus ja tätä muutosta tehtiin aivan toisenlaisella otteella kun nykyinen hallitus yrittää runnoa eteenpäin omia uudistuksiaan viittaan siis kuntauudistukseen ja sote uudistukseen

lopputulos ei ollut valmiina etukäteen kenenkään poliitikon päässä ei myöskään allekirjoittaneen vaan uudistuksen ohjaus ja valmisteluryhmät sekä hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä toimivat uudistusmielisessä mutta kuuntelevassa hengessä

toki ne perusperiaatteet ja perussuuntaviitat asetettiin alkuvaiheessa mutta yksityiskohtia myöten ei ollut etukäteen lopputulosta päätetty

saimme aikaisempaa toimivamman ja paremman aluehallinnon ja arviot lopputuloksesta ovat monelta osin jopa yllättävänkin hyviä sillä uuteen siirtymisessä on aina omat ongelmansa ja muutosvastarinta saattaa olla hyvinkin laajaa

ministeriöiden omalle seurannalle vahvaa taustatukea antaa myös tampereen yliopiston hanke jonka tarkempia tuloksia tosin joudumme vielä odottamaan

erityistä huomiota on tietenkin tällaisessa uudistuksessa syytä kiinnittää siihen miten asiakkaat eli kansalaiset yritykset ja yhteisöt ovat tämän uudistuksen kokeneet

se on tullut korvaamaan sitä aikaisempaa mahdollisuutta joka pankeilla on ollut eräännyttää luotto kokonaisuudessaan heti maksettavaksi ja se on erittäin rankka toimenpide

tästä näkökulmasta on hyvä huomata että asiakastyytyväisyyskyselyissä on nähtävissä aikaisempia lukemia eli ne ovat pysyneet siis aikaisemmissa lukemissa sekä avien että elyjen kohdalla

juuri se että mentäisiinkin siihen että sitä korkoa voisikin maksaa on käytännössä molemmille osapuolille kohtuullisempi toimenpide

silloin tämä voidaan tehdä todellakin vain niissä tapauksissa että on tällainen välttämätön tarve pankin maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden näkökulmasta tehdä tämä toimenpide

mutta toki aina tässä parantamisen varaa on kun hallintoa tarkastellaan tästä asiakasnäkökulmasta ja laajemminkin voisimme ottaa valtionhallinnossa samoin kuntahallinnossa ylipäänsä julkisessa hallinnossa enemmän keskiöön asiakkaan eli tavallisen kansalaisen mutta useimmiten kun puhutaan aveista ja elyistä yrityksen

arvoisa puhemies

olisi hyvä että valiokuntakuulemisessakin kohdistetaan erityistä huomiota juuri niihin kohtiin joita esitetään parannettavaksi ja on tärkeää katsoa miten näitä havaittuja puutteita voisi nopeimmin korjata

tosin suuri osa kritiikin kohteista ei johdu niinkään itse organisaatiouudistuksesta vaan ongelma on resurssien puute tai puutteelliset toimintatavat

täällä nousi vahvasti esiin keskustelussa se mikä tästä selonteosta välittyy että lupaprosessit ovat aivan liian pitkiä

ja kyse ei varmaankaan ole pelkästään näissä asioissa rahasta vaan nimenomaan myöskin toimintatavoista mutta kyllä on varmaan myös niin että ykkösasia on ilman muuta se että pitää olla riittävästi henkilökuntaa ja resursseja

me kaikki tiedämme että kaksi pankkia on käyttänyt jo tätä pykälää näissä sopimuksissa eli siinä mielessä sitä sovelletaan näissä kahdenvälisissä sopimuksissa ja tämän menettelyn on hyväksynyt siis rata ja myöskin kuluttajavirasto

täällä salikeskustelussa tänään esitettiin myös se perusteeton väite että talvivaaran ongelmat olisivat johtuneet tästä aluehallintouudistuksesta

siinä mielessä se on käynyt läpi sen proseduurin joka tämän tyyppisen mallisopimuksen pitääkin tässä maassa käydä

mutta oli hyvä että täällä yksiselitteisesti kyllä kävi ilmi se että ongelmat eivät juonnu tästä aluehallintouudistuksesta vaan kyse on ollut enemmänkin juuri rahasta ja resursseista

on syytä ottaa nostaa esiin vielä yksi yksityiskohta joka täällä keskustelussa tuli esiin ja se oli tämä sivistystoimien tehtävien jako kahteen aluehallinnon viranomaiseen ja juuri tämä kirjasto ja kulttuuritoimen osuus

nythän toimijoista suuri osa katsoo että sivistystoimen tehtävät tulisi koota yhteen organisaatioon sekä sijoittaa ne aluehallintovirastoihin ja toiminnan myötä syntyneiden kokemusten perusteella varmasti vahvoja argumentteja tähän muutokseen on

kun täällä nyt on epäselvää siitä mitä se perusturva oikein sisältää niin perusturvahan sisältää kansaneläkkeen työmarkkinatuen ja työttömyysturvan peruspäivärahan vähimmäismääräisen sairauspäivärahan vanhempainpäivärahan kansaneläkkeen lapseneläkkeen leskeneläkkeen lapsilisän kotihoidon tuen ja kelan kuntoutusrahan ja näistä ainoastaan sitä työttömyysturvaa hallitus on nostamassa

ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin niin ne muutokset jotka päädytään nyt tekemään on syytä tehdä ripeästi jotta tämä uudistus saadaan lopullisesti valmiiksi mahdollisimman nopeasti

arvoisa puhemies

tämän nyt arvioitavana olevan uudistuksen selkeä heikkous näin keskustalaisesta näkökulmasta on se ettei viime vaalikaudella löytynyt vielä riittävää poliittista tahtoa todelliseen maakuntahallintoon siirtymiseksi

ja se epäoikeudenmukaisuus piilee juuri siinä että kaikkein suurimmat korotukset saavat ne jotka saavat enemmän sitä ansiosidonnaista tukea eli ei se korotus mene kaikkein köyhimmille

tässä on ero sinipunan eriarvoistavan politiikan ja keskustajohtoisten hallitusten oikeudenmukaisen politiikan välillä

kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa muuten todettiin suoraan se mitä olemme täällä useassa puheenvuorossa todenneet

aluehallintouudistuksen tavoitteenahan oli vahvistaa ja lisätä maakunnan liittojen roolia ja asemaa aluekehitystyössä sekä edistää valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen yhteistyötä

kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa todettiin että siirretään verotuksen painopistettä sieltä työn verotuksesta näihin haittaveroihin ja tosiasia on että tämä lisättynä kunnallisveron korotuksilla tasaveron suuntaan mennään sdpn johdolla

se on näkynyt monessa yksityiskohtaisessa päätöksessä esimerkiksi juuri maakunnan kehittämisrahankin karsimisessa kun meidän pitäisi nimenomaan edetä toiseen suuntaan ottaa vielä isompia lisäaskeleita jotta pääsisimme suomessakin siirtymään yleiseurooppalaiseen kansanvaltaisempaan maakuntamalliin kun sinipuna näyttää nyt haikailevan jälleen kerran sellaisen itäeurooppalaisen keskitetyn mallin perään

hieman on voimaton olo kun on vaikea saada otetta tuosta opposition kritiikistä siinä mielessä kun sitä omaa vaihtoehtoa ei ole ja toisaalta kritisoidaan näitä ehtoja liian tiukoiksi irlantilaisten kannalta tai sitten toisaalta myöskin liian lepsuiksi

olen sitä mieltä että suomi sai kyllä läpi sen perustavoitteensa joka oli että löydetään sellainen ratkaisu joka mahdollisimman hyvin turvaa sen että nämä takuut eivät koskaan lankea maksettaviksi

totesin siinä että varmuutta tilanteen rauhoittamisesta ei lopulta kukaan voi luvata mutta se on kuitenkin varmaa että jos nostetaan kädet pystyyn eikä tehdä mitään niin silloin käy kyllä koko euroopan ja silloin käy myös suomen huonosti

kyllähän tässä nimenomaan tällä ratkaisulla saneerataan ja se on yksi osa näitä ehtoja niitä tiukkoja ehtoja joita irlannille on asetettu että pankkisektori tullaan saneeraamaan

jotta irlanti selviäisi tarvitaan kohtuullista talouskasvua tarvitaan kestävää julkista taloutta ja hyvää taloudenhoitoa ja tarvitaan kohtuullista korkotasoa ja tämän paketin myötä irlannilla on siihen mahdollisuus

kumpula natri täällä joskus aikaisemmin oli sitä mieltä että olen puhunut jotenkin eri tavalla eri yhteyksissä

arvoisa puhemies

niiden osalta komissio käytti pari liuskaa selvittääkseen ja selventääkseen sitä miksi ei vakuuksiin turvauduttu

tässä mielessä jäimme yksin mutta kun katsoo niitä asia argumentteja vakuuksia vastaan niin kyllä ne erittäin vakuuttavia ovat ja ylipäänsä tämän paketin reunaehdot ja kokonaisuus

ensinnäkin unionin keskeisistä tavoitteista on suomenkin edelleen syytä kiinni

kuvaavaa on se että euroopassa tuntuu olevan nyt vain yksi taho ja se on suomen eduskunnan oppositio joka ei tätä ratkaisua ymmärrä ja hyväksy

on huolehdittava siitä ettei viime kuukausina ja erityisesti nyt sveitsin kansanäänestyksen jälkeen esillä ollut ilmapiiri saa unionissa laajaa jalansijaa

suuri valiokuntakin kiinnittää aivan oikeaan asiaan huomiota kun se toteaa päällekkäisten taloudellisen oh jauksen järjestelmien monimutkaisuuden heikentävän tavoitteiden saavuttamista

on hyvä että eduskunnassa tuntuu vallitsevan laaja yhteisymmärrys siitä että unionin uudistaminen ja toimintakyvyn parantaminen on mahdollista myös nykyisten perussopimusten puitteissa

arvoisa puhemies

maailmantilanne on muuttunut ja kansainvälisten uhkien ja kriisien kohtaaminen on helpompaa jos eu vahvistaa ja yhtenäistää toimintojaan entisestään tällä saralla

eun kansainvälispoliittisen roolin vahvistaminen on mahdollista jos kaikki ulkosuhteisiin vaikuttavat toimijat ja sektorit saataisiin aidosti tehokkaan yhteistoiminnan piiriin

suomen on jatkossakin toimittava aktiivisesti unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden kokonaisvaltaisuuden ja yhtenäisyyden tavoittelussa kuten tuossa mietinnössäkin todetaan

edellä mainitussa tavoitteessa onnistuminen edellyttää ensinnäkin jäsenmaiden nykyistä parempaa sitoutumista ja toiseksi euroopan ulkosuhdehallinnon toiminnan kehittämistä

viime joulukuun eurooppa neuvoston kokous jonka teemana oli yhteinen turvallisuus ja puolustuspolitiikka oli kaivattu askel oikeaan suuntaan

mutta todellakin konkretiaa niin yhteisten suorituskykyjen kehittämisen kuin puolustusteollisuuden ja markkinoiden kehittämisen tiimoilta odotetaan

unioni tarvitsee kokonaisvaltaisen ja perusteellisen ulkosuhteiden strategian

edellinen strategia on auttamatta vanhentunut päivityksestään huolimatta ja vaikkei uuden strategian valmistelu olekaan helppoa jo itse prosessi kannattaa

keski afrikan tasavallan kriisinhallinnassa niitä ei voida teknisistä syistä käyttää ja sellaiset esteet on syytä pikaisesti poistaa ja keskittyä myös poliittisten esteiden raivaamiseen

arvoisa puhemies

kansainvälinen rahoitusmarkkinakriisi on eskaloitunut koko maailmantalouden taantumaksi ja myös rahoitusmarkkinoiden vakauttamisessa riittää kaikillakin mailla vielä haastetta

toki rahoitusmarkkinoiden osalta on päästy viime syksyä parempaan tilanteeseen mutta on selvää että poliittisten päättäjien sekä täällä suomessa että laajemmin eu tasolla on seurattava edelleen hyvin tarkasti tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa myös reagoitava

mutta tässä lähetekeskustelussa on nyt kaksi hallituksen esitystä eli laki valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin ja laki valtion vakuusrahastosta jotka noudattavat siis eurooppa neuvoston lokakuussa vahvistamia ja eun komission jälkeenpäin tarkentamia periaatteita

tähän yhteiseurooppalaisesti päätettyyn kokonaisuuteen kuuluu myös viime joulukuussa eduskunnassa hyväksytty esitys pankkien varainhankinnalle tarjottavan valtiontakauksen ehdoista

kyse on kokonaisuudessaan siis toimista joilla vakautetaan ja turvataan ja sitten tämän vakuusrahastolain osalta myös varaudutaan ja nimenomaan vakautetaan ja turvataan rahoitusmarkkinoiden toimintaa näissä haasteellisissa maailmantalouden olosuhteissa

tässä hallituksen esityksessä valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin ehdotetaan säädettäväksi laki jonka nojalla valtio voisi tehdä toimintakykyisiin ja vakavaraisuusvaatimukset täyttäviin pankkeihin pääomasijoituksia merkitsemällä suomalaisen talletuspankin liikkeeseen laskeman pääomalainan

hallituksen esitys lähtee siitä että pääomalainat luetaan pankkien lainanantomahdollisuuksia määräävää vakavaraisuutta laskettaessa pankkien ensisijaiseen omaan pääomaan

tämän esityksen tavoitteena on siis varmistaa että toimintakykyiset ja vakavaraiset suomalaiset pankit voivat jatkaa yritysten ja kotitalouksien rahoittamista

huolimatta vallitsevasta taloustaantumasta ja reaalitalouden kehitystä koskevien ennusteiden heikkenemisestä suomalaisten pankkien tilanne on kuitenkin edelleen varsin vakaa

suomessa pankkien luottotappiot olivat esimerkiksi viime vuonna verrattain vähäiset kuten kaikissa pohjoismaissa mutta toki näissäkin nousua on tapahtumassa

ottaen huomioon epävarmat taloudelliset näkymät on tästä huolimatta tarpeen varautua mahdollisuuteen että terveetkin pankit saattavat tarvita tukea luotonantonsa ylläpitämiseksi